lehdistö on vallan vahtikoira

ihmisillä on oikeus tietää miten ja ketkä valtaa käyttävät

arvoisa puhemies

lopuksi eräs toinen asia

myöskin osmo kokko käytti minusta positiivisen puheenvuoron asian suhteen

keskustelu on päätettävä asia lähetetään sosiaali ja terveysalalle lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen päivästä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

määräraha ei ole mielestäni riittävä

sanomattakin on selvää että on merkittävästi järkevämpää hoitaa teiden perusparannukset ja kunnossapito ajallaan kuin siirtää ne kaukaiseen tulevaisuuteen

onhan selvää että huonokuntoinen tiestö syö myös niin sanottujen jättirekkojen hyödyn

arvoisa puhemies

erityisesti yrityselämän näkökulmasta katsottuna lentoliikenteen olemassaolosta saatavat kokonaishyödyt ovat suuremmat kuin siitä aiheutuvat menot

arvoisa puhemies

vaatimus on mielestäni kannatettava

totean kuitenkin että niin sanotun johtavan hallituspuolueen kokoomuksen johdolla hallitus heikensi talousongelmien kanssa taistelevien sanomalehtien asemaa

kun arvonlisävero menee suoraan sanomalehtien tilausmaksuun ymmärrän niitä vähävaraisia jotka ovat peruuttaneet lehden tilauksen

arvoisa puhemies

edellä esittämäni perusteella totean että kokoomuksesta on tullut tällä päivämäärällä hallituksen johtava populistipuolue

arvoisa puheenjohtaja

erääseen lauseeseen kuitenkin tarttui minun huomioni ja se oli se kun te sanoitte että lehtiyhtiöiden lobbaus on ollut huonoa ja lehtiyhtiöt ovat olleet näin ollen ylimielisiä

minusta tämä asia sanoma sekä lehtiyhtiöiden suunnasta minkä äsken tuossa lyhyesti kerroin toistamatta edellistä puheenvuoroani puolitoista viikkoa sitten oli niin selvää peliä että minä pidin selvänä että myöskin hallitus ymmärtää mistä on kysymys

yleisesti totean että suomen talouden ja menestyksen kasvu perustuu hyvään koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen johon myös taloudellisesti vaikeina aikoina tulee panostaa

valiokunta katsoo että liikuntaharrastuksen kustannukseen tulee kiinnittää huomiota ja kehittää toimintamalleja joilla edistetään etenkin lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen perheiden varallisuudesta riippumatta

arvoisa puhemies

veikkauksen tuen merkitys on noussut valtion budjettiin kohdistuvien säästöpaineiden vuoksi vuosi vuodelta yhä tärkeämpään asemaan taiteen tieteen liikunnan ja nuorisotyön rahoituksessa

valiokunta on huolissaan siitä että veikkausvoittovaroilla rahoitetaan tulevina vuosina enenevässä määrin valtion talousarviosta rahoitettavia tehtäviä

valiokunnan mielestä jatkossa on tarpeen selkeyttää mitä toimintoja tulevaisuudessa rahoitetaan budjettivaroista ja mitä veikkausvoittovaroista

arvoisa puhemies

kolmas valiokunnan lausumaehdotus liittyy ulkomaisten peliyhtiöiden suomessa tapahtuvaan laittoman markkinoinnin estämiseen

valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston kaikki päätökset ovat syntyneet lähinnä hallituspuolueiden edustajien tahdon mukaisesti mutta näin oppositiopuolueen edustajana ja jaoston puheenjohtajana haluankin kiittää kaikkia jaoston jäseniä erinomaisena jatkuneesta yhteistyöstä ja toivottaa jäsenille rauhallista joulunaikaa ja hyviä päätöksiä myös ensi vuonna

lisäksi järjestelmä kohtelee eri teoslajeja eri tavalla sillä tutkimus ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot eivät ole lainauskorvausjärjestelmän piirissä

valiokunta arvostaa myös neuvontajärjestöjen työtä sillä ne järjestävät ennalta ehkäisevää koulutusta ja neuvontaa sekä parantavat hyvinvointia lisäämällä muun muassa jokapäiväisen elämän taitoja yritteliäisyyttä työllisyyttä sekä kansalaisaktiivisuutta

valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston kaikki päätökset ovat syntyneet lähinnä hallituspuolueiden edustajien tahdon mukaisesti mutta näin oppositiopuolueen edustajana ja jaoston puheenjohtajana haluan kuitenkin kiittää kaikkia jaoston jäseniä erinomaisena jatkuneesta yhteistyöstä ja toivottaa jäsenille rauhallista joulunaikaa ja hyviä päätöksiä myös ensi vuonna

se on se että erityisopettajia ja kouluavustajia on liian vähän

yhden luokanopettajan aika ei riitä siihen että hän joutuu antamaan tukea sellaisille oppilaille jotka tarvitsevat tätä tukea

meidän ratkaisumme tähän arvoisa ministeri on se että ryhmäkokoja tulisi oikeasti pyrkiä pienentämään jatkossakin

arvoisa puhemies

olen saanut palautetta mallasjuomien ystäviltä että sana sixpack on väärä nimi istuvalle hallitukselle koska se politisoi heidän mielestään oluen maineen

vaalilupauksista huolimatta taitetun indeksin poistamiseen liittyviä toimenpiteitä en istuvan hallituksen ohjelmasta ole löytänyt työryhmän asettamista lukuun ottamatta

tiedän että taustalla on niin sanotun kolmikannan valtion työnantajan ja työmarkkinajärjestöjen sopimus

eduskunnalla on siis lopullinen päätösvalta joten toivon hallitukselta esitystä taitetun indeksin poistamiseksi koskeehan asia yli miljoonaa työeläkettä saavaa suomen kansalaista

edellä kertomani hallituksen esitykset aiheuttavat kaikissa peruskunnissa joko kunnallisen veroprosentin tai kunnan perimien taksojen ja tariffien voimakkaan korotuksen

perusvähennys on kunnallisverotuksessa tehtävä verovähennys joka aiheuttaa jyväskylälle lähes miljoonan euron vajeen verotuloihin

kun tähän lisätään kiinteistöveron alarajan nosto sekä polttonesteiden veronkorotus on moni pienituloinen opiskelija tai työtön kuntalainen todella tiukoilla

mediassa olleiden tietojen mukaan hallituksen päätökset merkitsevät pienissä kunnissa merkittäviä kunnallisverojen korotuksia

hallituksen varmasti hyvää tarkoittavissa toimenpide ehdotuksissa ja niiden rahoituksessa on useita ristiriitaisuuksia

otan esille vain yhden

hallitus huolehtii koulutuksen osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta

ministeri jukka gustafssonin johtama harmaan talouden työryhmä on saanut aikaiseksi kohtuullisen esityksen harmaan talouden ja muun talousrikollisuuden torjumiseksi kokoomuksen ja rkpn vastustuksesta huolimatta

molemmat oikeistopuolueet vastustivat muun muassa ryhmäkanneoikeutta työsuojeluviranomaisten valvontaoikeuksien laajentamista viranomaisten välistä tiedonsaantia ja hallintarekisterin käyttöönottoa

arvoisa puhemies

hyvää on se että niille nuorille jotka eivät ensiyrittämällä pääse toisen asteen koulutukseen eli ammatilliseen koulutukseen tai lukioon annetaan mahdollisuus lisätä tietojaan ja jopa taitojaan lisäopinnoilla

kysynkin arvon ministeriltä

onko hallitus huomioinut sen että lisävuodesta aiheutuu myöskin lisäkustannuksia mukaan lukien oppikirjat ja muut opetusmateriaalit

jotain olisi tehtävä jotta lapsiperheiden lapset saisivat olla mukana hyvissä harrastuksissa vaikka kuntien salivuokrat jatkuvasti nousevat ja työttömyys kohtaa lasten vanhempia monissa tapauksissa

perussuomalaiset haluavat pitää koko suomen asuttuna idästä länteen ja etelästä pohjoiseen

perussuomalaisten mielestä yleissivistävän koulutuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen tulee kohdentaa lisäresursseja jotta koulut ovat riittävän lähellä ilman ylipitkiä koulumatkoja

arvoisa puhemies

myytyjen kirjojen lisäksi ovat niin sanotut lainauskorvaukset merkittävä osa kirjailijoiden tuloista

lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus jota maksetaan tekijälle hänen teostensa maksuttomasta lainaamisesta yleisistä kirjastoista

kirjailijoiden saamat lainauskorvaukset ovat merkittävästi jäljessä pohjoismaisesta tasosta joten suomen tasoa on mielestäni korotettava